mutta minusta olennaista tämän päivän haastattelussa oli se että hallituksella on yhteinen linja

se mitä puoluesihteeri korhonen on esittänyt ei edusta hallituksen linjaa ja tästä pääministeri on kertonut muun muassa yhteistyöstämme työmarkkinajärjestöjen kanssa

lopetan puhemies siihen että kun tässä on nyt päädytty opposition taholta siihen että ei ole saatu riittävän hyvää neuvottelutulosta aikaiseksi niin ehkä sitä voisi suhteuttaa vähän siihen että ruotsin ja tanskan demarit vaikkeivät ole olleet ollenkaan tässä prosessissa mukana pitävät pienempänä pahana hyväksyä tämän lopputuloksen kuin ottaa se mustapekka käteen ja tehdä hyppy tuntemattomaan

mutta kun totesin että palkansaajien ja eläkkeensaajien tulevaisuudessa ei ole riskejä mikäli jokaisella ei yksilökohtaisesti henkilökohtaisesti ole suurta taloudellista riskiä se perustuu vaan faktoihin

me haluamme saada paremmin tehoja ei välttämättä niin että me vierailemme ja vaivaamme naapuriamme yhtään sen enempää kuin tähänkään saakka mutta kun meillä jokaisella on oma agendamme niin vähän vaihdellaan tietoja mitä on missäkin tapaamisessa puhuttu voisiko seuraava ministeri kun hän vierailee ottaa tämän asian esille eli saamme vaikuttavuutta enemmän aikaiseksi kuin ehkä aikaisemmin

tämä ei ole minun mielipiteeni vain se perustuu faktoihin kuten inflaatio odotuksiin jotka kaikkien viimeaikaistenkin tutkimuslaitosten mukaan ovat menossa parempaan suuntaan

toisaalta palkankorotukset me tiedämme ja kolmanneksi

toivoisin että tämän keskustelun jälkeen vielä edustajat tarkistaisivat omia kantojaan sen suhteen mikä on suomen ihmisten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta aidosti paras vaihtoehto

mutta nimenomaan tämän venäjä ministerityöryhmän tarkoitus on keskustella muun muassa vientiin mutta myös muihin rajanylityksiin ympäristöasioihin liittyvistä asioista

tätä halusin vain sanoa että tämäkin on tosiasia kaikkien näitten epävarmuuksien ja erittäin vakavien talousuutisten keskellä tämäkin on tosiasia hyvä tosiasia että mäkisen loppunkäsitettä seuraava kysymys

aivan alkuun

jos vastaus on se mikä sosialidemokraattien aikana vastaus oli että on niin vaikeata lähetetään brysseliin rahat takaisin kun on niin vaikeata niin hyvät ystävät tämä hallitus ei hyväksy sitä

tässä taloustilanteessa on vaikeata moni muukin asia ja nyt pitää byrokratian joustaa

arvoisa rouva puhemies

kun mietitään isoja veroluokkia joista halutaan saada tuloja hyvinvointiyhteiskunnan käyttöön niin siellä on käytännössä tuloverot sitten on arvonlisäverot ja valmisteverot

satun sen erittäin hyvin tuntemaan sattuneesta syystä

jos katsotaan mikä vaikutus kullakin on ja kuinka ihmiset voivat valita kuinka paljon maksavat veroja niin jos ajatellaan että korotetaan tuloveroja niin siinähän ei muuta kuin vikisee ja maksaa

mutta omaishoitajien kannalta itse asiassa kaikkein olennaisin kysymys on se onko saatavissa vapaapäivää ei mitään tämmöistä paperille kirjoitettua vapaapäivää vaan kysymys on siitä voivatko kunnat tarjota aidosti sijaispaikan hoidettaville

toivoisin että tämänkään keskustelun jälkeen yhteiskunnallinen ilmapiiri ei olisi yhtään myrkyttyneempi kuin se mitä tämä keskustelu nyt antaa hieman olettaa

sen takia jos pitää valita onko työllistämisen vero työn teettämisen vero vai sitten tämmöinen valmistevero me halusimme valita tämän jälkimmäisen

tässä on hyvin poikkeavia käytäntöjä eri puolilla suomea lisää kysymystä voi pyytää veikko nikkeliä nousemalla pystyi ensimmäistä kysymys edustaja kalleus

pulliaisen tulkinnasta lähde vääriä käsityksiä minä toistan sen vielä mitä äsken sanoin

mielenkiintoista on ollut tässä keskustelussa se että aiemmin palkansaajapuolueina profiloituneet puolueet irtisanoutuvat palkansaajien ja eläkkeensaajien tuloveron alennuksesta

eli meillä on työmarkkinajärjestöjen kanssa yhtäpitävä tulkinta siitä että tähän työhön ei sisälly mitään giljotiineja

eihän tämä ole tältä vuosikymmeneltäkään enää

tästä syystä me arvioimme tämän asiantuntijatyöryhmän työn joka työryhmä todellakaan ei ole valitettavasti mikään parlamentaarinen eikä demokraattinen vaan se on kolmikantainen työryhmä ja näin ollen siinä ei ole mitään tämmöistä demokraattista kontrollia

me tarvitsemme suomalaista ruokaa jotta sitä voidaan jalostaa tässä maassa

tästä tässä on kysymys

se on epäoikeudenmukainen ja sen takia esimerkiksi ensi vuonna on tarkoitus nostaa perusvähennystä joka koskettaa kaikkein pienituloisimpien ihmisten verotusta

toisaalta tämä ero johtuu myös siitä että kun on tehty veronkevennyksiä tämän ja edellisen hallituksen toimesta joissa on käytetty muun muassa ansiotulovähennystä se kohdentuu tietysti eri tulolajeihin eri tavoin

ensi vuodelle veroasteikkoihin ei tehdä alennuksia kenenkään muun kohdalle kuin pienituloisimpien siis tuloverotus ei kevene kenenkään muun kohdalla kuin kaikkein pienituloisimpien kohdalla

se on itsestäänselvää jos tuloverotusta kevennettäisiin tai kun on kevennetty niin sehän tehdään aina taulukkoon ja se on prosenttikohtainen

mutta jotta saataisiin helpotusta verotukseen kaikkein pienituloisimpien kohdalle myös jotka eivät ole siis töissä perusvähennyksen nostaminen on se keino ja siitä hallitus on tehnyt jo päätöksen syy taitaa toteutuuko rikastutti kymmenen

meidän tuloveron kevennyksissä tämän vaalikauden aikana itse asiassa tälle vuodelle on tehty se ainoa on jo itsessään tehty erittäin vahva painotus kaikkein pienituloisimpiin

mutta jos mennään ylipäänsä tuloveroasteikoissa alaspäin niin totta kai se joka maksaa eniten veroja saa myös suurimman kevennyksen näinhän se yleensä on

vasemmistoliitto hyväksyi lipposen kakkoshallituksessa sen veronkevennyslinjan että sille joka maksaa eniten veroa myös euroissa se kevennys on tällä kertaa ollut käsitelty tämä otetaan seuraavat suurin ja tämän vasemmistoliitto hyväksyi

niin kuin oikeusministeri henriksson tuossa totesi hallitusohjelmaan sisältyy tavoite jossa arvioidaan siis muun muassa pikavippeihin liittyvän lainsäädännön kiristämistarve juuri siitä syystä että meillä näyttää siltä että liian moni on joutunut tämän liiketoiminnan kautta vakaviin vaikeuksiin

tässä yhteydessä vaikka tämä on laillinen elinkeino meidän täytyy miettiä onko se yhteiskuntaa rakentava vai ei tuleeko siitä haittoja enemmän kuin hyötyjä

harmaa talous on toinen osa alue jossa on varsin vahvat tavoitteenasetannat ja myös konkretia jolla tätä pyritään kitkemään

perussuomalaisten kansanedustaja james hirvisaari käytti verbiä porsastelu puhuessaan kehitysyhteistyöstä

en puhu edes epäterveestä yrittämisestä koska harmaan talouden tai pimeän talouden piirissä toimivat eivät ole yrittäjiä he ovat järjestelmän hyväksikäyttäjiä

tämä on asia joka herättää ihmisten keskuudessa kysymyksiä nimenomaan turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta

täällä ei puolustusministeri ole nyt valitettavasti paikalla mutta ei kannata sitä epäillä etteikö suomen hallitus olisi katsonut kaasuputken vaikutuksia myös ulko ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta

näin ollen me pyrimme tehostamaan sitä toimintaa jolla terve yrittäjyys aito yrittäjyys pääsee toimimaan reiluilla pelisäännöillä niin että työstä maksetaan verot ja muut maksut

ei se ole ollut semmoinen kielletty keskustelunaihe mutta siitä ei ole keskusteltu kansalaistasolla tai eduskunnassa riittävästi ja sitä keskustelua varmasti pitää käydä

me joudumme valitettavasti muidenkin leikkausten ohella kajoamaan kehitysyhteistyömäärärahoihin

se osoite voi olla pienten tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantaminen tai se voi olla lasten koulujen kuntoon saattaminen tai se voi olla hyvän hallinnon kehittäminen jotta kyseisessä maassa veronkierto saadaan aisoihin tai se voi olla yritystoiminnan kehittämistä tai terveydenhuollon kehittämistä

nyt en just muista tarkkaa summaa mutta minulle on jotenkin jäänyt semmoinen mielikuva että aika paljon enemmän

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että olen väärässä

harvinaisen kovasti lyötte lekalla päähän presidenttiä joka on itsekin sanonut olleensa aktiivinen niin kuin on ollutkin myös hallituksen kanssa puutullien kohdalla

me kannamme sitä vastuuta niin hyvin kuin osaamme ja yleisen talouskehityksen antamissa rajoissa

ihan hyvin mielelläni kuulisin mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet joita puutullineuvotteluissa presidenttien halonen ja medvedev presidenttien halonen ja putin pääministerien ja kauppaministerien välillä olisi pitänyt tehdä

me uskomme että näillä veroratkaisuilla me pystymme saamaan lisää kannustavuutta siihen että yrittäjähenkiset ihmiset yritykset joilla on upeita teknologioita upeita innovaatioita haluavat kasvattaa yritystään enemmän kuin mitä tähän mennessä olemme nähneet

karpela kysyi subprimen vaikutuksista tästä yleisestä kansainvälisestä talouskehityksestä niin kyllä varmaa on vain se mikä on epävarmaa

minä en tiedä en tiedä onko tässä salissa parempaa tietäjää ekpssä komissiossa suomessa ei näytä ainakaan olevan taloustieteilijöitten keskuudessa tietoa mitä tässä nyt tulee tapahtumaan

minä en usko siihen että pelkästään täsmätoimilla tai elinkeinotuilla vihreälle taloudelle pystymme saamaan riittävästi talouskasvua vihreän teknologian puolelle

kysymys ei ole niinkään edes korosta vaan siitä onko lainamarkkinoita olemassa ja se on ehkä se kaikkien huolestuttavin asia joka kasvulukuja voi viedä alaspäin jos rahaa ei ole saatavissa

täällä ovat joitakin aikoja sitten muutamat keskustan edustajat sanoneet että hallituksen sote uudistus ja kuntauudistus perustuvat valtapolitiikkaan siis ilmeisesti puoluepoliittiseen valtapolitiikkaan